valiokunta pitää valitettavana että neuvontajärjestöjen resurssit eivät kuitenkaan riitä tarvittavissa määrin vastaamaan vihreän talouden ja kasvavan luomutuotannon kysynnän tarpeisiin

selkeästi tämä rikostorjuntaa puolustusvoimissa selkeyttää ja tulee selkeästi esille mitä pääesikunta hoitaa ja mitkä ovat sitten poliisin valtuudet

mutta haluan kiinnittää huomiota edelleenkin siihen että puolustusvaliokunnan lisäksi samanlainen kannanotto on myös lakivaliokunnalla eli kaksi lausunnon antavaa valiokuntaa on nähnyt tämän asian eri tavalla kuin hallintovaliokunta ja sinänsä varmaan asiantuntijoita tämän asian suhteen on kaikissa valiokunnissa

hallituksen tulopohja on pettänyt kaikista eniten ja ne verotuloarviot joita tehtiin vielä hallituskauden alkaessa ovat tavallaan olleet aivan tyhjän päällä

maatalous

se on johtanut paniikkiratkaisuihin jotka selkeästi heijastavat siihen että hallitus ei ole kyennyt tekemään oikaisuliikkeitä joilla kasvua ja työllisyyttä olisi saatu parannettua

tässä hallintovaliokunnan perustelussa todetaan että hallintovaliokunta tähdentää vielä varusmiesten yhdenvertaista kohtelua ja korostaa ettei poistumiskieltoa saa tarkoituksellisesti lykätä siten että kiellon täytäntöönpano ajoittuisi nimenomaan viikonloppuvapaalle

ja siihen että nuo dynaamiset vaikutukset tulevat nähtäviksi menee varmaan vuosia

leikkaus tulee väistämättä kohdistumaan pääosin kotieläintalouteen joten sen merkitys näillä tiloilla on edellä mainittua suurempi

eihän se ole oikeudenmukainen ratkaisu siinä tilanteessa jossa on jotakin siellä tehty töpeksitty ja on saatu poistumiskielto rankaisu

eihän se ole oikeudenmukainen niitä kohtaan joilla tätä ei ole

jos jotkut käyttäytyvät sääntöjen mukaisesti varusmiespalveluksen aikana niin totta kai heillä sitten viikonloppuvapaa pyörii niin kuin pyörii ja ei tässä yhdenvertaisuudesta minun mielestäni missään tapauksessa voi puhua

taseet ovat sen verran vahvassa kunnossa olleet että yritykset ovat halunneet pitää työvoimansa

jos kasvu joskus lähtee liikkeelle niin on oikein että sitä työvoimaa on silloin olemassa

valiokunta painottaa kuitenkin että rakennetukien jatkuvuus on ratkaistava tavalla tai toisella ennen kuin määrärahojen puute estää niiden käyttöä

sinänsä olen kyllä tosi pettynyt että hallintovaliokunta ei ole ottanut puolustusvaliokunnan näkökulmaa ja korostan vielä sitä että puolustusvaliokunnan näkökulma oli yksimielinen

on innovatiivisia yrityksiä joilla on kasvuhakuisuutta mutta rahan saanti on ongelma joka on tullut eri puolilla maata vastaan

lähtökohtaisesti olemme tässä kiinnittäneet huomiota siihen että makera rahoitus ei ole riittävällä tasolla eli budjetissa ei siihen määrärahoja ole lisätty

kaikki poliittiset ryhmät olivat sitä mieltä ja oikeastaan jo ihan ensimmäisessä keskustelussa päädyimme siihen että tätä hallituksen esityksen kohtaa on tarvis muuttaa ja tarkentaa siten että tämä kurinpitoasia tulee huomioiduksi myös varusmiespalveluksen aikana ja se tehoaa

arvoisa puhemies

toinen kysymys on se että kun veroratkaisuja tehtiin niin avoimet henkilöyhtiöt ja kommandiittiyhtiöt eivät hyötyneet tästä yhteisöveron alennuksesta lainkaan

jos nämä pannaan täytäntöön palveluksen aikana niin se poistumiskielto nyt on lähinnä sitä kai ettei pääse sotkuun ja että kaverit tuovat sen kahvin sinne kasarmille

mutta eteenpäin on mentävä ja ratkaisuja täytyy saada aikaiseksi mutta kykeneekö hallitus niitä tekemään

satovahinkojen korvaamisesta olemme myös lausuneet omat näkemyksemme

mutta muutama asia

maanpuolustuksen suunnittelukunnan tekemän selvityksen mukaan suurin osa suomalaisista haluaa että suomi pysyy sotilaallisesti liittoutumattomana ja minusta näissä turvallisuus ja puolustuspoliittisissa avauksissa on kyllä kansan mielipidettä kuunneltava hyvin tarkkaan

leikkaukset ovat kehysten mukaisia ja erittäin surkeata on se että hallitus ei ole pystynyt puolustusbudjetin rahoitusta turvaamaan vaan se siirtää sen seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle

me haluamme että luomuala ja lähiruoka otetaan esille ja ne toteutetaan erillisinä eikä samassa koska ne eroavat hyvin merkittävästi toisistaan

jos lisärahoitusta ei tule niin puolustuksen perusfundamentit ovat sen jälkeen kyseenalaisia

vieläkö koko maata puolustetaan ja onko yleinen asevelvollisuus enää sitten käytössä

tämä on tärkeä asia

sitten muutama asia kalataloudesta ja petovahingoista

mutta kun kansallisesta puolustuksesta puhumme niin olisi äärettömän tärkeätä että me löytäisimme yhteisen sävelen miten me kehitämme pitkäjänteisesti puolustusta ja sitä taustaa vasten minusta tämmöisiin hyvin radikaaleihin irtiottoihin ei olisi nyt varaa

eli kyllä hallitus siirtää ison takaan tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle

kuntien valtionosuusleikkauksista täällä on puhuttu ja ne ovat todella mittavia

rikosseuraamuslaitos antanee ministerille listan lakkautettavista vankiloista parin viikon sisällä ja niin pyhäselkä kuin juuka ovat uhanalaisia

meillä on varsin hyvin muistissa pohjois karjalan prikaatin lakkauttaminen eikä siellä vielä tunnelmat ole kohonneet varuskunnan lakkauttamisen jäljiltä

se miten pienpuuenergiatukiasia käsitellään tai miten se avautuu ensi vuonna on ilmeisesti kaikille vielä epäselvää

maakunnassa on myös kaksi lossiyhteyttä paalasmaahan joka on saari ja arvinsalmen lossi joka on kotikunnan liperin ja rääkkylän välissä

mutta tähän varmaan ministeri sitten omalta osaltaan ottaa vastauksessa kantaa

soutuveneelläkö sieltä mennään sitten lääkäriin vai mitenkä tämä tilanne on

lopuksi haluan todeta sen että jaosto on hyvin yksimielisesti käsitellyt näitä asioita ja todennut sen että kannattavuuden osalta asiat ovat varsin vaikeassa tilanteessa mutta toivomme että täällä sitten kun yksityiskohtaiseen käsittelyyn siirrytään voidaan näitä asioita tarkemmin avata

arvoisa puhemies

kyllähän tämä on totta että peiliin katsomisen paikka meilläkin on ei osattu evästää hallintovaliokunnan jäseniämme niin että sikäli varmaan hallintovaliokunnan puheenjohtajan palaute oli ihan tervetullut

tässä on muistettava että ehkä tämä nyt ei kokoluokaltaan hirvittävän iso asia ole

mutta tietysti meillä puolustusvaliokunnassa kuitenkin se lähtökohta oli se että siellä homma toimisi ja niitä jotka eivät sääntöjä noudata myös rangaistaisiin siten että se vaikuttavuus olisi riittävä

mutta minä uskon että vaikka tähän ei nyt tullut muutosta merkittävästi niin puolustusvoimista varusmiespalveluksesta jatkossakin tulee isänmaallisia nuoria miehiä ja naisia ei se varmaan tähän kaadu

minä uskon että sieltä keinoja löytyy sitten tähän ojentamiseen myöskin vaikka tätä ei nyt saatu aivan valiokunnan mukaisesti läpi

tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeata sen me kaikki tiedämme

toimenpiteet ovat olleet aika vaatimattomia ja eihän se kasvu ole lähtenyt liikkeelle

tavoitteet monipuolistuvat ja varallisuustaso nousee koko ajan

on suuri riski että metsätilojen keskimääräinen koko myös pienenee ja monelle metsätalouden tulojen merkitys omistajan taloudessa vähenee ja saattaa olla riski että myös metsien käyttö vähenee

poliisin palveluverkosto näyttää harvenevan edelleen

monet finanssialan toimijat ovat todenneet jo nyt että tämän vuoden bkt kasvu on miinusmerkkinen ja ensi vuoden osaltakin hallituksen esitys on ylimitoitettu

jokainen metsänomistaja pystyy arvioimaan metsän ja siitä saatavan hyödyn oikealla tavalla

toivottavasti kuitenkin se pitää paikkansa mutta on iso riski että näin ei tule tapahtumaan

uudistuksen lähtökohta on selkeästi se että perustetaan julkisen palvelun yksikkö ja liiketoimintayksikkö ja nämä selkeästi eriytetään toisistaan

kun nyt ollaan rakentamassa uutta poliisi ja oikeustaloa niin tässä ratkaisussa ei tarvittaisi muuanne tehdä laajennustöitä vaan ne tilat tälle pääpoliisiasemalle tulisivat tässä niin kuin kylkiäisenä

arvonlisäverojen tulo on pienentynyt merkittävästi samoin energiaverojen tulo

keskeisenä tavoitteena onkin nostettu esille se että hyvä hallinto on tärkeä sen me kaikki alleviivaamme

sitten täytyy kiitos myös ministerille ojentaa siitä että rajat ylittävän pelastustoimen yhteistoimintaharjoituksen jatkamiseksi on rahoitus saatu

tämä merkitsee sitä että yhteiskunnassa pyörät eivät pyöri ja yksityistalous käyttää rahaa entistä enempi eli kansalaisilla ostovoima on hiipunut

toki se tuli täällä valiokunnassa mutta ilman ministerin työtä se tuskin olisi mennyt maaliin että sikäli erinomaisen hieno asia

tästä aina silloin tällöin tulee erilaisia näkemyksiä ja arvioita

tässä esityksessä selkeästi metsäkeskuksen julkiset hallintotehtävät eriytetään metsäkeskuksen harjoittamasta liiketoiminnasta ja tämä on varmasti se keskeinen uudistus

byrokratian karsimisesta on noussut tämmöinen yhteistuumaisuus että sitä lähdettäisiin tekemään

sitä missä määrin metsäkeskusten toiminta sidotaan aluehallintovirastoon ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksiin on arvioitava hieman laajemmin

koko yrittäjäverotus tulisi avata uudelleen miettiä sitä onko tämä meidän veromallimme semmoinen että se kannustaa yrittäjyyteen uusien työpaikkojen luomiseen vai voisiko harkita viron mallia

on kuitenkin niin että metsäkeskus on aika suuri ja erillinen kokonaisuus ja en hirvittävän paljon näe hyvää siinä jos se sulautetaan aluehallintoyksikköön jossa on monia muita keskuksia jo olemassa

on nimittäin niin että aina kun joku uusi tuote saadaan markkinoille niin sillä on ihan erilainen arvo tuolla vientimarkkinoilla kuin vanhoilla tuotteilla ja sen takia tutkimusta ja tuotekehitystä ei missään tapauksessa tule unohtaa

sen merkitys saattaa siellä vähentyä

arvoisa herra puhemies

kaikista parasta aluepolitiikkaa minun mielestäni on se että liikenneverkko pidetään kunnossa ja koulutus myös vastaa elinkeinoelämän tarpeita

nythän julkisuudessa on ollut myös keskustelua siitä että muun muassa maanmittauslaitos aviin sijoitettaisiin ja sitä en missään tapauksessa pidä hyvänä

suomen talouskasvu lähtee liikkeelle vain sillä että teemme enempi työtä ja meillä on entistä vähempi työttömiä

uskon että tämän päivän keskustelussa lähes jokainen puheenvuoron käyttäjä ottaa kuitenkin esille sen mikä olisi tämän suomen metsäkeskuksen sijoituspaikkakunta ja niin teen minäkin